tästä syystä esimerkiksi suomen journalistiliitto on ehdottanut että itsensä työllistävien asemaa pitäisi lainsäädännössä parantaa sillä tavalla että heidät tulkittaisiin lainsäädännössä pikemminkin palkansaajiksi kuin yrittäjiksi eli lainsäädäntöä tällä tavalla täsmennettäisiin hyvin konkreettisella täsmällisellä tavalla

toiseksi voi sanoa että jos epäillään esimerkiksi ihmiskauppaa olisi syytä puuttua nimenomaan ihmiskauppaan eikä tehdä niin että kielletään kerjääminen sinänsä mikä ikään kuin toimisi myös sillä tavalla että ihmiskauppa tai se mistä se johtuu lakaistaisiin maton alle

ymmärsinkö nyt oikein että on olemassa siis valtionosuus joka menee yleisesti kaikille kunnille mutta joka ei välttämättä suoraan kohdistu näille ensikodeille mutta sen lisäksi olisi erillinen hankeraha joka sitten turvaisi sen että näiden ensikotien toiminta jatkuu

ensinnäkin ammattikorkeakouluopiskelijoille ei ole järjestetty saman kaltaisia palveluita kuin tiedeyliopistojen opiskelijoille ja tässä nyt mitään perustetta ei voi olla koska kyse on saman kaltaisesta ryhmästä

tämä on kansainvälisten sopimusten vastaista

korkeimman hallinto oikeuden tuoreen ratkaisun mukaan hakija on oikeutettu turvapaikkaan jos hänellä on aihetta kotimaassaan pelätä vainoa seksuaalisen suuntautumisen perusteella

esimerkiksi itä suomessa on yhdeksän vierekkäistä kuntaa joissa ei ole ainuttakaan pätevää sosiaalityöntekijää lastensuojelussa

aiotaanko tällä kaudella vielä tehdä päätös siitä että ammattikorkeakoulun opiskelijat saisivat samat terveydenhuoltopalvelut kuin on tiedeyliopistojen opiskelijoilla

valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa kiinnitetään huomiota seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lhbti ihmisten perus ja ihmisoikeuksien toteutumiseen

mitä hallitus on valmis tekemään että nämä räikeimmät pahimmat puutteet lastensuojelussa saataisiin korjattua

kysynkin työministeri ihalainen näkemystänne siitä olisiko tämä oikea tapa pikaisella aikataululla parantaa itsensä työllistävien asemaa lainsäädännössä

en ihan valitettavasti kuullut koska oli niin paljon hälinää tässä ympärillä

toiseksi haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen että ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla on huomattavasti enemmän mielenterveydellisiä ongelmia ja näiden opiskelijoiden joukossa on huomattavasti enemmän keskeyttämisiä kuin lukiolaisten joukossa

arvoisa puhemies

kehittämislin jauksen esitys strategian tai toimintaohjelman laatimisesta seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämisestä on hyvin tärkeä

on tärkeää että kerjäämistä sinällään ei nähdä ongelmana vaan ymmärretään että se on oire

onko niin että suomesta voidaan todellakin käännyttää seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä maihin joissa homoseksuaalisuus on kielletty laissa ja käännytettyjä odottaa vaino tai jopa kidutus tai kuolema

nuorisotyöttömyys on tosiaan kasvanut vuodessa niin paljon että herää kysymys siitä että ovatko ne määrärahat riittävällä tasolla jotka hallitus on varannut nuorisotakuun toteuttamiseen

tasa arvoisen avioliittolain puuttumisen lisäksi meillä on muitakin konkreettisia ongelmia seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuulu vien ihmisten oikeuksissa

oleellista on puuttua itse tautiin jonka nimi on köyhyys ja kuten sanoin tähän on tärkeä puuttua nimenomaan eun tasolla ja eu maiden yhteistyöllä

toiseksi haluaisin tiedustella työministeriltä sitä että kun nyt on tullut huolestuttavia viestejä te toimistoilta siitä että te toimistoissa ei pystytä tekemään niin räätälöityä työtä työttömien kohtaamisessa etenkään nuorten kohtaamisessa kuin pitäisi niin onko te toimistojen uudistaminen nyt menossa oikeaan suuntaan

on todella surullista kuunnella miten hallituspuolueiden jäsenet yksi toisensa perään antavat todistusta siitä miten he eivät ymmärrä tiedepolitiikasta eivätkä yliopistoista yhtään mitään

kulttuurialan vapaiden toimijoiden tuki taidekasvatuksen merkitys kulttuurinen moninaisuus osallisuus ja tasa arvo kulttuurin monen tasoiset hyvinvointivaikutukset ovat teemoja joita vihreät ovat sitkeästi pitäneet esillä

keskustan ala nissilä sanoi täällä että yliopistoissa täytyy tehdä rakenteellista uudistamista ja että nyt ei leikata vaan tehdään rakenteellisia uudistuksia

ihan tiedoksi teille että suomalaisissa yliopistoissa ollaan niin pahassa tilanteessa että siellä ollaan yhdistämässä oppiaineita kokonaisia tieteenaloja tulee häviämään

erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä alho ei tee ihmistä ja lhbti ihmisten perus ja ihmisoikeuksien turvaamista on pidettävä vahvasti esillä

tulevaisuus ei näytä yhtään valoisammalta sillä pääkaupunkiseudulle muuttaa huomattavasti enemmän väkeä kuin mitä uusille suunnitelluille asuinalueille mahtuu

vuokra asuntojen tuotanto on jäämässä kauas tavoitteesta ja on ilmeistä että nyt käytössä olevat keinot eivät kerta kaikkiaan riitä tämän tilanteen korjaamiseen

suomi onkin ansiokkaasti ottanut ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaansa jonka yhtenä läpileikkaavana tavoitteena on sukupuolten tasa arvo sekä eriarvoisuuden vähentäminen

ministeri rehn on sanonut että perustutkimuksessa pitäisi tehdä enemmän kaupallista kilpailua edistävää tutkimusta ja hän osoittaa tällä tavalla että hän ei ymmärrä yhtään mitä on perustutkimus

korot ovat jo niin matalalla että aran myöntämästä korkotuesta ei ole rakentamisen vauhdittajaksi ja yhtä tehoton on ollut aiesopimus jolla valtio on yrittänyt kannustaa kuntia ripeämpään rakentamiseen

kuulemani mukaan yths olisi erittäin kiinnostunut järjestämään palvelut myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille koska kyseessä todellakin on ikäryhmältään sama ryhmä ja nämä palvelut voitaisiin järjestää hyvin kevyesti tämmöisenä ensihoitopalveluna niin että kaikilla paikkakunnilla olisi esimerkiksi psykologi terveydenhoitaja yleislääkäripalvelut mikä ei juurikaan vaatisi lisää rahaa

kansainvälisillä foorumeilla esimerkiksi tyttöjen ja naisten seksuaali ja lisääntymisterveydestä ja oikeuk sien korostamisesta on tullut yksi suomen linjausten tunnusmerkki

kysynkin asuntoministeri kiuru teiltä

valmiutta ottaa käyttöön uusia toimia

selonteko puhuu yhteisöllisyydestä osallistamisen ja myös oudommalla talkoistamisen käsitteellä

olisiko aika vetää se johtopäätös että myös jonkun muun kuin rakennusliikkeiden pitäisi rakentaa kaupunkilaisille uusia kohtuuhintaisia vuokra asuntoja

vihreiden mielestä juuri osallistaminen on tuotava kulttuuripolitiikan ytimeen

eikö nyt pitäisi kiirehtiä sitä että saataisiin tällä kaudella tämä päätös aikaan koska tämä työryhmähän on istunut jo aika pitkään

osallistuva kansalainen ei vain kuluta kulttuuria vaan myös tuottaa sitä ite vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa omista lähtökohdistaan käsin

siksi hallitus oli risteyskohdassa jossa oli päätettävä yritämmekö pysäyttää hyvinvointia hapertavan velkaantumisen vai ajattelemmeko että meidän jälkeemme vedenpaisumus maksakoot tulevat polvet meidän laskumme

ministeriön ehdotuksen mukaan tekijänoikeus syntyisi jatkossakin tekijälle mutta työntekijällä ja työnantajalla olisi rinnakkainen oikeus käyttää teosta

pidän hyvin arvokkaana sitä että yhteiskunnassa on mahdollista erehtyä

vihreät haluaa kannustaa maan hallitusta ripeisiin toimiin näiden asioiden edistämisessä

opiskelijalla tulee olla mahdollista erehtyä tehdä väärä valinta ja sitten kouluttautua uudelleen ja kyllä olen sitä mieltä että myös päätöksentekijällä on oikeus sanoa että olin väärässä että olemme tehneet laskelmia olemme perehtyneet asiaan ja olemme tulleet siihen lopputulokseen että se päätös jota alun perin luulimme oikeaksi onkin väärä

jälkimmäistä vaihtoehtoa ei yksikään hallituspuolue halunnut valita

yksikään hallituspuolue ei ennen neuvotteluiden alkamista kyseenalaistanut päätösten tarpeellisuutta eikä sopeutuksen mittaluokkaa ei myöskään vasemmistoliitto

veroparatiisien ansiosta katoaa paljon verotuloja joita pitäisi käyttää nimenomaan hyvinvointipalveluiden järjestämiseen

oudoksi esityksen tekee myös se että sitä ei tarvita tähän päätyi myös selvitysmies tulokas

verottaja on alkanut tulkita verovelvolliseksi sellaista yleishyödyllistä tai talkoilla tehtyä toimintaa joka aikaisemmin luokiteltiin yleishyödylliseksi

sen vuoksi pidän erittäin hienona sitä että hallituksesta on tänään pidetty puheenvuoroja tätä opintoajan rajausta vastaan ja tunnustettu että sillä ei saavuteta niitä tavoitteita eikä niitä hyötyjä joita sillä lähdettiin hakemaan

ei ole olemassa oikeusriitoja joiden vuoksi lainsäädäntöä pitäisi muuttaa

arvoisa pääministeri kysyn

eikö suomen pitäisi kansainvälisissä neuvotteluissa vaatia esimerkiksi sitä että eun tasolla meillä olisi tiukat yhteiset lait tai säännöt siitä miten yrityksiä verotetaan etteivät yritykset pystyisi pelaamaan tämmöisillä kansallisilla eroilla ja keplottelemaan varoja veroparatiiseihin

ne puolueet jotka tulivat neuvotteluista ulos yhdessä olivat valmiita nielemään omat pettymyksensä jotta kokonaisuudesta saatiin yhdessä päätettyä

päivänä astui voimaan kansalaisaloitelaki jonka uusi perustuslaki mahdollistaa

oikeastaan haluan kiittää tästä hallitusta

erityisesti sivistysvaliokunnan puheenjohtaja raija vahasalo on minusta pitänyt erittäin viisaita ja hyviä puheenvuoroja täällä siitä että tällä lakiesityksellä ei säästöjä saada ja että se lisäisi koulutuksellista epätasa arvoa

en pysty sanomaan että kaikki nyt tehdyt päätökset olisivat vihreiden tavoitteiden mukaisia tai mielestämme välttämättömiä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

minusta on todella hienoa että poliitikoista löytyy sellaista selkärankaisuutta että voidaan tunnustaa että teimme hätiköityjä ratkaisuja ja olemme tulleet oikeisiin ajatuksiin

lapsilisien heikennykset perusturvan nousun pienentäminen samoin kuin kehitysyhteistyön määrärahojen mittavat leikkaukset ovat päätöksiä jotka olivat ja ovat meille vaikeita

nimien kerääminen paperilla on aika työlästä eikä erityisen ympäristöystävällistä koska jokaista allekirjoitusta varten vaaditaan oma lomakkeensa

jotta soveltavan taiteen alue voi kasvaa selonteon ennustamalla tavalla pitää kulttuuritoimijoiden yhteistyö sosiaalisektorin kanssa vakiinnuttaa osaksi taiteen rahoitusta

ne olivat silti päätöksiä joihin kuuden erilaisen puolueen hyvin vaikeat neuvottelut johtivat ja me olimme neuvotteluiden päätyttyä sovussa mukana

vihreät ovat perinteisesti edistäneet niin sanotun prosenttiperiaatteen ideaa jonka mukaan kaikista rakennus ja korjausinvestoinneista prosentti käytetään kulttuuriin ja taidehankintoihin

kuinka tässä näin pääsi käymään ja koska oikeusministeriö pystyy tarjoamaan kansalaisille sähköisen tunnistautumisen järjestelmän jonka avulla nimet voidaan kerätä sähköisesti

ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on suurimmassa osassa maata hyvin puutteellisesti järjestetty

paperittomien oikeutta terveyspalveluihin vastustavat perussuomalaiset ja kokoomuslaiset poliitikot ovat väittäneet sen aiheuttavan suuria kustannuksia kun terveysshoppailijat valuvat maahan

arvoisa puhemies

raskaan työttömyyden alueilla helsingissä miesten elinajanodote on jopa kymmenen vuotta lyhyempi kuin paremmin voivilla alueilla ja nuorten keskuudessa tämä väestön jakautuminen näkyy aivan erityisen selvästi

ministeri risikon asettama työryhmä on työskennellyt ja pohtinut sitä miten ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto pitäisi järjestää ja ryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi viime syksynä

vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä huolehtia siitä etteivät nyt tehdyt päätökset ole liian raskaita millekään yksittäiselle väestöryhmälle

arvoisa puhemies

nyt kyllä tuntuu siltä että hallitus on kaikkein pienituloisimpien ryhmien kimpussa

selonteon ajatus siitä että kulttuuri on henkiseen pääomaan perustuvaa taloutta sekä tuotteiden ja palveluiden kauppaa pohjaa kapealle käsitykselle kulttuurista

tässä vertailussa järkyttävää oli erityisesti vanhusten köyhyys jonka taustalla on alhainen koulutustaso josta kärsivät etenkin naiset

arvoisa puhemies

edustaja haataisen kysymys oli hyvin aiheellinen

sitähän ruotsin mallin käyttöönotto käytännössä tarkoittaisi

siinä esitetään ensisijaisena vaihtoehtona sitä että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto järjestettäisiin ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä

tämä kysymys on loppuun kesytä se on arvoisa puhemies

on tunnettu tosiasia että etenkin vanhusten kohdalla sosiaaliturvan alikäyttö on vakava ongelma

nyt meidän suurimpia ongelmiamme on se että meillä ei ole riittävästi edullisia vuokra asuntoja mutta sen sijaan että hallitus keskittyisi siihen että saataisiin edullisia vuokra asuntoja te leikkaatte kaikkein köyhimmiltä eläkkeensaajilta asumistukea

on arvioitu että itse asiassa tämän työeläkejärjestelmän jota tämä lakiesitys koskee rahoitus ei ole pitkällä tähtäimellä kovin kestävällä pohjalla vaan edellyttää esimerkiksi työllisyysasteen roimaa kasvattamista

ei ole mitään järkeä siinä että luodaan uusia syrjiviä rakenteita kun pitäisi purkaa vanhoja syrjiviä rakenteita

kulttuurilla on kaupallinen ulottuvuutensa mutta olisi ajatusvirhe lähestyä kulttuurin merkitystä ensisijaisesti kaupallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta käsin

helsingissä on asuntorakentamisessa noudatettu niin sanottua sosiaalisen sekoittamisen mallia jota on kansainvälisestikin kiitelty ja joka on hidastanut asuinalueiden eriytymistä mutta miten valtio aikoo tukea asuntopolitiikan keinoin suuria kaupunkiseutuja jotta eriytymiskehitys saadaan hallintaan

viimeksi tänään ilmestyneessä uudessa journalisti lehdessä journalistiliiton puheenjohtaja arto nieminen toteaa että tämä ehdotus työsuhdetekijänoikeusolettamasta toteuttaa nimenomaan elinkeinoelämän edustajien vaatimuksia ja jättää tekijäpuolen näkemykset huomiotta

ministeriöstä ei ole kuitenkaan kuulunut tätä asiaa koskien mitään

sen vuoksi kysynkin teiltä valtiovarainministeri urpilainen minkälaisia rakenteellisia ehdotuksia olette valmis tekemään jotta saataisiin lisää työpaikkoja ja jotta saataisiin esimerkiksi nuorille naisille paremmat mahdollisuudet työllistyä